suomessa kannatti tehdä itse tai omissa tehtaissa lähes kaikki käyttötavarat ja riittipä niitä vielä paperiteollisuuden tuotteiden ohella vientiinkin

mutta muilta yrityselämän teollisuuden ja maatalouden alueilta ei kovin paljon tietoja hallitukselta ole herunut verojen keruun paranemisesta

viime vuosina on sen sijaan tullut tietoa siitä että valtionyhtiöitäkin löytyy näistä veroparatiisitoiminnoista

siellä ovat myös monet monikansalliset terveystalot ja lääkäriketjut joiden palveluja kunnat ja valtio käyttävät suoraan ja joiden potilasmaksuja tuetaan kelan tukien kautta

yritysjohdolla ja kuntajohtajilla on korkeakoulutausta ja laajasti osaamista jota he voivat soveltaa työssään

jollei tällaisia kansan moraalia nakertavia verotusta vältteleviä yrityksiä ja yrittäjiä saada kitkettyä markkinoilta eun ja suomen lainsäädäntöä radikaalisti muuttamalla taitaa olla turha odottaa että suomen talouden rakenteellista alijäämää saataisiin lähitulevaisuudessa oikaistua

sitä vastoin maamme korkein sanotaanko poliittinen johto eduskunta ja monet muut päätöstentekopaikat on miehitetty joko satunnaisesti valituilla tai demokraattisesti vaaleilla valituilla henkilöillä joilla ei välttämättä ole riittävästi osaamista niiltä alueilta joita koskevia päätöksiä he joutuvat tekemään

arvoisa puhemies

tämän valtion kannalta ei toivotun kehityksen seurauksena valtiomme verotulokertymä on pienentynyt jatkuvasti elvytystoimista huolimatta

arvoisa puhemies

ehkä tämä sekalainen päättäjien joukko joka päättää siitä miten yhteiskunnan varat käytetään on ajan pitkässä juoksussa saanut ajettua valtion maksukyvyn yhteiskunnan ja kuntarakenteen tähän nykytilaan jossa maassamme yritteliäisyys rahat lähipalvelut ja kaikista köyhimmiltä ruokakin loppuvat samaan aikaan

hallituksen eri elämänaloille kohdistamat leikkaukset aiheuttavat lisää yt neuvotteluja ja irtisanomisia yksityisellä sektorilla tapahtuneiden lukuisten satoja ja tuhansia työpaikkoja lopettaneiden yritysten yritysjärjestelyiden lisäksi

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja jari leppä kuvasi hyvin tämän maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muutoksen ja ehdot jotka sitä koskevat

no sitten joku hallituksen neropatti keksi että jos kuntia olisi vähemmän niin pienistäkin verotuloista jokaiselle kunnalle voisi antaa enemmän

nykyisin oman maan kansalaisten pitäisi mennä töihin nälkäpalkalla tai ilmaiseksi jotta saadaan politiikan areenoilla tehdyt huonot kansainväliset päätökset jotenkin täytettyä ja pidettyä taloutemme pyörät pyörimässä

runsaat puolitoista vuotta tätä eduskunnan työskentelyä seuranneena olen tullut vahvasti siihen käsitykseen että suomessa ei tehdä työtä enää ilman yhteiskunnan tukea

kuvaavaa on että järjestelmä ei ole vieläkään valmis ja sitten neuvojat pitää palkata etukäteen mutta kun ei järjestelmä ole valmis niin heitä ei tänä vuonna voida kunnolla kouluttaa niistä yksityiskohdista

mitä suurempi suomalainen tai monikansallinen yritys toimii maassamme sitä enemmän se haluaa veroistamme tukea toiminnalleen

kun ajatellaan tätä toteutusaikataulua niin esitin semmoistakin asiaa valiokunnassa että olisi pitänyt vielä rauhassa ottaa toinen siirtymävuosi näillä vanhoilla ehdoilla että eu olisi oppinut että näitä pitää eussa käsitellä vuotta tai kahta aikaisemmin että voidaan tämmöisessä pohjoisessakin eu maassa soveltaa sääntöjä sitten kun ne ovat olemassa ja ehditään rauhassa kouluttaa virkamiehet ja neuvojat ja sitten soveltaa että viljelijöillä on semmoinen jatkuvuus ja tuo elinkeinon harjoittaminen turvattu

ilmeisesti johtavat poliitikot ovat kokeneet mahdottomaksi ajatuksen jossa eussa kumarrettuja direktiivejä ja asetuksia pitäisi lähteä muuttamaan jotta täällä syrjäisemmässäkin eu valtiossa olisi elintilaa ja mahdollisuuksia yrittää kannattavasti ilman moninkertaista valvoja armeijaa joka koko ajan kasvaa ja nakertaa yritysten kannattavuutta puhumattakaan kasvavasta ja hidastuvasta jopa itseohjautuvasta virkamiesbyrokratiasta jota pienyrittäjä saa jatkuvasti pitää ajan tasalla hakiessaan toimilupia ja välttämättömiä tukia ja verohuojennuksia

tuota neuvontaa annetaan tämän uuden esityksen pohjalta muun muassa täydentävistä tukiehdoista viherryttämistuen vaatimuksista ilmastonmuutoksen hillitsemisestä luonnon monimuotoisuudesta vesien ja maaperän suojelusta ympäristökorvauksista luonnonmukaistuotannosta kasvinsuojelusta tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä ympäristötehokkuuteen liittyvistä seikoista

ennen yrittäjät yrittivät ja professorit opettivat ja tekivät korkeatasoista tutkimusta ja innovaatioita vaikka silloin ei ollut innovaatio sanaa vielä kotimaan politiikassa keksittykään

kun ajatellaan sitä että nyt on muutettu myöskin näitten neuvojien koulutusvaatimuksia periaatteessa lakiesitys lähtee siitä että neuvojilla pitäisi olla toisen asteen koulutus niin nyt jos ajatellaan noita perinteitä ja sitä neuvojaverkostoa mikä nyt on olemassa niin silloin kun he ovat käyneet kouluja ei ole tämmöistä toisen asteen koulutusta ollut olemassakaan että sitä varmaan joudutaan käyttämään soveltuvin osin

nykyään professorien ajasta menee suurin osa lausuntojen antamiseen kansainvälistymiseen ja siihen että anovat eu byrokratian kautta meidän rahojamme takaisin

myöskin sitä työssä pätevöitymistä pitäisi ottaa huomioon mutta tästä lakiesityksestä ei käy selville miten se tullaan huomioimaan ja siten valiokunnankin on hyvin vaikea arvioida minkälainen suhtautuminen asiaan pitäisi ottaa

tietysti maatalousasioissa on semmoinen että melkein maanviljelijän pitäisi valittaa tai maanviljelijöitten etujärjestön pitäisi valittaa euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen siitä miten maanviljelijöitä täällä suomessa kohdellaan

jotenkin kuvaavaa on se että tuolla valiokunnissa ministeriön virkamiehet ja eri etujärjestöjen ja virastojen asiantuntijat helposti sanovat etteivät he tiedä asiasta kun kysyy eikä osu juuri heidän sektorilleen

he ovat liikaa sektoroituneita

pitäisi olla laaja alaisempia asiantuntijoita

miten voidaan viljelijältä vaatia että hän taitaa kaikki viljelyyn ja viherryttämisiin ja muihin liittyvät asiat jos ministeriön virkamiehet ja asiantuntijatkaan eivät pysty laaja alaisesti vastaamaan

sitten toinen asia on että investointipuolelle ja talousasioihin pitää olla eri asiantuntijat ja eläinten hoitoon lääkintään tarkastuksiin pitää olla omat asiantuntijat

eikö byrokratia silloin ole vähän liian monimutkaista kun kumminkin vaaditaan että sen maataloustuottajan joka on käynyt ehkä jonkun maatalousoppilaitoksen ja sitten ollut sillä alalla pitää hallita koko tilan byrokratia

ja hän on vielä sitten vastuussa jos ei ole tutustunut kaikkiin näihin paragrafeihin työnsä ohella ja huomannut sitten ajan mukaan ottaa näytteitä

kyllä tämä byrokratia on mennyt ihan käsistä ja on jotenkin todella huvittavaa ja surkuhupaista kun sanotaan ettei saa lisätä byrokratiaa ja sitten valiokunta kumminkin kannattaa hallituksen esitystä tai yhtyy hallituksen esitykseen

joihinkin u kirjeisiin on jo kyllä vastattukin sillä ettei yhdytä hallituksen kantaan vaikka ollaan samaa mieltä valiokunnan lausunnosta

neljä ja puoli vuotta jatkosodassa ollut isäni sanoi että paljain käsin on paha puolustaa maataan

itsenäiseen puolustukseen kuuluu yleinen asevelvollisuus ja siihen meidän täytyy nojata jatkossakin

mielestäni on väärin keskittyä vain voimakkaasti aseistettuihin yksiköihin

lopulta se että meidän maatamme ei kannata miehittää perustuu siihen että meillä on puolustuskykyiset miehet ja naiset ja heillä on rynnäkkökivääri ja riittävästi ammuksia ja he ovat sijoitettuna maahamme joka puolelle riittävän harvaan niin että heidän tuhoa misensa tulee liian kalliiksi

kenelläkään ei ole varaa käyttää miljoonaa yhden rynnäkkökiväärimiehen tuhoamiseen jos he ovat niin etäällä toisistaan että heitä ei yhdellä laukauksella saa kovin monta vaikka olisi isompikin pommi

varusmiesten henkinen ja fyysinen jaksaminen on ollut täällä esillä ja siinäkin puolustusvoimat on hyvä niin miehille kuin naisille kun he nuorena kodeissaan etenkin kaupungeissa nojaavat siihen tietokoneeseen miksei myös maaseudulla

puolustusvoimilla on toinen merkitys se on tuommoinen liikunnallinen koulu siinä että saamme nämä nuoret liikkeelle ja lenkille

koulutusta on itselläni jonkun verran elektroniikasta tietoliikennetekniikasta fysiikasta niin että varmasti ymmärrystä löytyy

olen myöskin sitä mieltä että tätä puolustusvoimain uudistusta tarvitaan mitä hallitus nyt toteuttaa mutta siinä pitäisi sen lisäksi vielä kouluttaa ne varusmiehet vaikka ostetaan ne uudet ja tarpeelliset aseet ja ohjukset millä saadaan se ilmatila pidettyä hallussa ja viholliskoneet loitolla ettei tarvitse pommisateessa asua

varuskuntien lakkauttamistarve aiheutuu tietysti siitä että tarvitaan rahaa näihin uusiin hankintoihin myöskin siitä että varusmiesten koulutuksen pitää nykyään olla monipuolista

monipuolisen osaamisen ja uusien aseiden käytön hallinnan tulisi olla varmasti aika laajalla joukolla sotamiehiä niin että he pystyvät tarvittaessa käyttämään aseita jos niitä jostain saadaan mahdollisen kriisitilanteen uhatessa

enää sodassa ei ole rintamalinjoja vaan vihollista torjutaan syvällä rintamalla vähitellen käydään kimppuun ja hidastetaan hyökkäystä ja tehdään se kannattamattomaksi ja tuhotaan vihollisjoukkoja syvällä oman maan sisällä ilman rintamalinjoja

minulle oli itselleni vähän yllätys tuossa pari vuotta sitten kun huomasin että suomi innokkaasti lähettää rauhanturvaajia tehtäviin ja sitten kun jotain sattuu lainsäädännöstä ei löytynytkään vastaavaa sotainvalidirahaa ja muita korvauksia näille rauhanturvaajille kuin sotiemme veteraaneille on säädetty

mutta vasta viime syksynä kuulin että jopa puolustusvoimien komentaja oli ollut epätietoinen asiasta ja minulle oli yllättävää se että itse huomasin noin puoli vuotta aikaisemmin kuin puolustusvoimien komentaja että tämmöistä järjestelmää ei ole olemassa

kyllä tämä asia näiltä vanhemmilta hallituspuolueilta niin vasemmalta kuin oikealta on semmoinen ihmeellinen laiminlyönti ettei ole hoidettu vastuita kuntoon kun ihmisiä ja suomen nuoria jotka ovat ehkä vähän ajattelemattomia lähtee sinne maailmalle huiskimaan terveytensä ja elämänsä uhalla noissa rauhanturva asioissa

tietysti osa lähtee sinne ikään kuin töihin kun ei ole koulutusta eikä muuta työpaikkaa niin lähdetään rauhanturvaajaksi mutta kyllä nämä terveysasiat pitäisi saada kuntoon

arvoisa puhemies

lisäksi todetaan että suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat itsenäisyyden alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäminen

ensimmäisen kauden kansanedustajana näitä keskusteluja tiedotusvälineitä ja hallituksen viimeaikaisia puolustusvoimien rahoituksen ja toiminnan leikkauksia seuranneena joudun kysymään noudattaako hallitus toiminnassaan tämän selonteon linjauksia

juhlapuheissa hallituksemme johtavat poliitikot vielä lohduttavat susien ja karhujen armoille jätettyjä harvaan asutun suomen kansalaisia tyyliin että koko maata puolustetaan ja kaikille koululaisille tarjotaan turvallinen koulutie

yhteiskunnassamme parhaillaan tapahtuva huoltovarmuuden heikkeneminen ja puolustustarpeiden hankintaa vaivaava rahapula näkyy vain lisääntyvän

näillä samoilla lauseilla on tämän selonteon käsittelyssä tänään kuvattu keinoja joilla suomen maanpuolustus on ilmeisesti tarkoitus hoitaa tulevina vuosina

maata tuskin pystyy tänäkään päivänä tässä teknisesti kehittyneessä maailmassa puolustamaan ilman ajanmukaisia varusteita ja koulutettuja puolustustahtoisia joukkoja

globaaleista maailmanmarkkinoista huolimatta suomi nimisellä saarella on syytä olla armeijan lisäksi riittävät elintarvikevarastot lääkkeitä polttoainetta ja muita tarvikkeita siten että kansalaistemme turvallisuus ja alueellinen koskemattomuus hyvinvointi ja yhteiskunnallinen toimivuus voidaan ylläpitää myös kriisiaikoina

tässä keskustelun kuluessa on puhuttu useaan otteeseen nuorisotakuusta tai yhteiskuntatakuu on ollut välillä sen nimenä

onko ministereille hahmottunut teollisuuden tai innovaatiotoiminnan osa aluetta jolla suomalainen työ voisi olla tulevaisuudessa kannattavaa niin että näitä nuoria koulutetaan oikeille alueille

minun on pidettävä hallitukselle moraalisaarna koska perussuomalaisten välikysymyksen anti ei ole ehkä vielä mennyt perille saakka

hallitus on nyt turvautunut retoriikkaan jossa tavoitteena on vain hallitusrivejä kasassa pitävä yhteisymmärrys konsensus ministerivaliokunnan päiväkahveilla

hallituksen retoriikalla yritetään vakuuttaa kansaa että suomen toiminta eu pankkien takuumiehenä olisi jotenkin edullista kansalaiselle joka kaiken tämän lystin maksaa

eduskunnassa näitä takuita ollaan jälleen hyväksymässä hallituksen keinoin

deontologisessa näkemyksessä tämän hyvän voisi korvata oikealla

onko oikein suomen kansaa kohtaan että hallitus siirtää solidaarisuusintoilussaan suomalaisten varantoa ulkomaille ja antaa sitoumuksia sen mukaisesti

lainaan marjaana kopperia filosofisesta aikakauslehdestä

eettisten periaatteiden johtaminen ihmisen olemuksellisista päämääristä saattaa johtaa toisten ihmisten alistamiseen näiden päämäärien nimissä

asia on haudanvakava koska lastenlastenlastemme jälkeläisten jälkeläisetkin ovat tätä laskua maksamassa

oikeudenmukaisuudesta velvollisuudesta ja vastuusta höpötetään samaan aikaan kun moraali on haihtunut kuin suomalaisten eurot aurinkorantojen hiekanjyvien sekaan

tuntuu merkilliseltä että koulutusasioista aiotaan tehdä vientituote kun samaan aikaan pisa tulokset ovat pudonneet parina viime vuotena ja myös ylipistojen rahoitus on viime vuosina vaikeuttanut muun muassa luonnontieteiden ja elektroniikan opetusta ja tutkimuslaitteistojen hankintaa oppilaitoksiin

mahtaako korkeakoulutuskaan olla enää kunnossa

moraali on yleensä sidottu historialliseen ja kulttuurilliseen ympäristöönsä joten onkin merkillistä miksi näitä omaksuttuja arvoja ollaan liittämässä johonkin yhteiseurooppalaiseen liittoon ja talousunioniin

perusopetus ei taida enää olla

onko ryhmäkokojen kasvattaminen tuhoisaa oppimistulosten valossa ja koulukiusaamisen lisääntyessä ryhmäkokojen kasvaessa

john rawls sanoo

poliittiselle oikeudenmukaisuuskäsitykselle ei tarvita metafyysistä perustelua vaan se saa tukensa niistä arvoista jotka demokraattisten yhteiskuntien kansalaiset ovat hyväksyneet

eikö ministeriä huolestuta kehitys jossa lähin koulu ei enää kelpaa vanhemmille vaan he vaativat lapsensa kauempana olevaan korkeampitasoiseen peruskouluun

onko hallituksen mandaatti niin vahva että se voi tehdä minkä luonteisia päätöksiä tahansa että sen ei tarvitse olla teoistaan vastuussa edes neljän vuoden välein

hyväksymällä poliittisen moraalin vajeen tai puutoksen on hallitus varmistanut omien etuuksiensa ja käsitystensä toteutumisen

arvoisa puhemies

monesti menestyvän yrityksen synnyttäminen vie vuosia ja vaatii valtion tutkimusrahoja ja kehityspanoksia paljon

uusia yrityksiä ei tule hetkessä minkä myös tynkkynen totesi

siksi kasvuyrityksiä tulisi pystyä kehittämään edelleen jotta valtio saisi verotuloja niiden menestyksestä pidemmän aikaa etteivät yhteiskunnan antamat tuotekehityspanokset menisi hukkaan

eiköhän paremminkin hallitus ole mennyt siihen että se ei ole onnistunut aikeissa lisätä oppisopimuksia sen takia että työnantajat nykyään haluavat työntekijät toisenlaisina opiskelijoina ilmaiseksi töihin työnantajat eivät halua maksaa oppisopimusopiskelijoille hieman korkeampaa palkkaa

olisin kysynyt ministeriltä kun pääkaupunkiseudulla on tontteja vähän ja hinnat ovat kalliit mihin tämmöistä julkista asuntotuotantoa keskitetään

siirretäänkö se vantaalle tai espooseen tai ympäristöön ja minkä verran sillä voidaan vaikuttaa hintatasoon etenkin nuorten ihmisten kohdalla kun he joutuvat ikänsä säästämään asuntoa täällä

ihmettelen tässä nyt ensiksi edustaja rehulan ihmettelyä siitä miksi perussuomalaiset esittävät asiaa hylättäväksi ja epäilee näitä muutoksia

justiin edustaja mäntylä laajassa selvityksessään kertoi näistä syistä ja siitä että aiemminkin suomessa on tapahtunut hallitusten hyvistä toimenpiteistä ja yhtiöitten toimista riippumatta niin että eläkevarat ja eläkesäästöt ovat sulaneet kun on tullut konkursseja ja muita

siten niitten hallinnointiin pitää suhtautua hyvin vakavasti ja pitäisi perehtyä tarkasti kun säädetään lakeja ettei jäisi porsaanreikiä

kannatan perussuomalaisten tekemää vastalausetta ja edustaja mäntylän tekemää hylkäysehdotusta

siinä on hyvät laajat ja painavat perusteet joilla halutaan turvata eläkevarat keinotteluun taipuvaisilta hallituspuolueilta

olisin kysynyt rouva ministeriltä missä vaiheessa poliisin osaamistasoa lisätään koska nyt ehkä paikalle saapuminen kestää pitempään ja harvaan asutulla seudulla onnettomuustilanteissa poliisi saattaa tulla ensimmäisenä paikalle

minun käsitykseni ainakin on että poliisin koulutukseen ei kuulu edes ensiapukoulutusta pakollisena kurssina

koska tämmöiseen puoleen lisätään resursseja ja opetusta

perussuomalaisten maatalouspolitiikassa yksi kysymys on ollut se miten pienemmät ja keskisuuret viljelijät pärjäävät

viimeisinä vuosina siankasvattajat ja karjankasvattajat ovat välillä joutuneet maksamaan omistaan broilerinkasvattajat ja muut vastaavat

milloin nämä tulevat sukupolvenvaihdostuen piiriin

keskikokoisen tilan jatkajakin voi löytyä omasta perheestä jos vaan luokitukset ja lukuarvot olisivat oikeat

arvoisa puhemies

edustaja karimäki viittasi ilmastopolitiikkaan

nuo hiilinielut tulivat sitten toisten puheissa esille jälkeenpäin ja se että suomessa hiiltä sitovia metsiä on runsaasti

niinistö oli noissa ilmastoneuvotteluissa ja siellä metsien olemassaolo muuttui suomelle ja suomen metsäteollisuudelle melkein negatiiviseksi

näissä ilmastoneuvotteluissa ministeri niinistö oli tyytyväinen ettei suomen metsäteollisuudelle aiheutunut kuluja

voisikin esittää kysymyksen paljonko teollisuutemme tai valtion pitää maksaa korvausta metsänomistajille siitä kun heidän metsiään käytetään hiilinieluina ilmastokaupoissa joita tehdään euroopan teollisuusyritysten välillä

tästä ei ole kovin paljoa ollut puhetta mutta ehkä sekin kannattaisi ottaa huomioon ja se voisi antaa ministerillekin selkänojaa neuvotteluissa euroopassa että se metsien hiilinielu ei ole suomalaisille ihan ilmainen eikä suomen teollisuudelle

arvoisa puhemies